se on verotustietojen parantamista mutta se edellyttää myös europolin kaltaisten toimijoiden aseman ihan toisenlaista tunnistamista ja tässä osassa juuri eussa tarvitaan nyt myöskin kansallisia mutta myös rajat ylittäviä parempia toimintamalleja

tältä osin nämä periaatteet joita on muun muassa ikätestien suorittamisesta henkilön iän määrittämiseksi muun muassa lasten osalta pitäisi pikaisesti panna toimeen

samoin olisi syytä varmasti arvioida voisiko rokotetoimintaa hajauttaa muun muassa kouluihin nopeamman etenemisen varmistamiseksi

kiinnitän huomion siihen että uudessa euroopan laajuisten liikenneverkkojen ten ratkaisussa uusi hallitus on muuttanut suomen aikaisempaa linjausta jossa nimenomaan oli myöskin viitostie ja savonrata väylä mukana näissä ten verkoissa yhtyen pohjolan kolmioon ja pietarin kasvavan talouden ja venäjän talouden kytkentöihin

nimittäin tässä asiassahan valtiovarainvaliokunnan sosialidemokraatit vetivät erittäin tiukalle tämän käsittelyn ja avointa lupaa ja piikkiä ei aukaistu puheenjohtaja valtiovarainministeri rinteen kriittisen kannan mukaisesti

eli tältä osin on hyvin tärkeätä että kansalaisten näkökulmasta myöskin maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka on hyväksyttävää ja että siinä myöskin väärinkäyttöön puututaan

nyt on erittäin tärkeätä että syntyy vakausmekanismi ja niin että sitä myös asiallisesti eduskunnassa on käsitelty toivon mukaan euroopan talouden ja työllisyyden paremmaksi hoitamiseksi

käännetty arvonlisävero rakennuspuolelle valtion tukia saavien yritysten verotustietojen valvominen ja muun muassa kansainvälisen sijoitustoiminnan verovalvontaan erikoistuneen yksikön perustaminen eivät ole edenneet

tämä muun muassa on syy minkä takia minä itse eikä myöskään pohjois savon liitto ole näistä järjestelyistä ollut innostunut eikä ole niitä ollut tukemassa

olisi myöskin syytä eduskunnassa liikenne ja viestintävaliokunnan tämän lain osalta katsoa tätä kokonaiskehystä ettei ikään kuin eletä sellaista tilannetta jota ei ole vielä päätetty

tämän takia pitää olla myöskin varma siitä mikä on rahoituksen alkuperä ja tässä mielessä myös turvallisuusasiat on varmistettava

nämä ovat selkeitä valintoja jotka tarkoittavat sitä että teillä ei tältä osin ole tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten hallinta mielessä

nyt täytyy sanoa että niin mustaa paluuta menneisyyteen on kyllä tässä talossa edustanut keskustapuolueen perussuomalaisten ja osin kokoomuslaisten vesialueiden omistajien asemaa ylikorostanut asema että tässä eduskunnassa ei enää hyväksyttäisi näitä kalastusoikeuksia tämän eduskunnan toimesta

onko ollut kuntakorvauskysymys esillä

tässä vakavassa talouskriisissä tulo ja terveyserot kasvavat entisestään ja monet kansanterveysjärjestöt ovat aiheellisesti nyt vakavasti huolissaan

ja mikä vakavinta vanhoilla jäljillä ollaan suunnittelemassa krpn alueellisen toimintakyvyn heikentämistä

en edustaja kimmo sasin syntymäpäivän johdosta ole samaa mieltä hänen kanssaan vaan ihan hänen puheensa sisällöstä johtuen

että tässä tehdään karhunpalvelus sille paavo lipposen jo aikoinaan esille tuomalle itä suomen kehittämisen tärkeälle myös kansalliselle näkökulmalle

nyt on hyvä että paine on saamassa tältä osin jotain liikettä mutta kysehän on hyvinvointivaltion perustan rahoituksesta ja myöskin sisäisestä turvallisuudesta

tässä eduskunta nimenomaan edellyttää että ennen lopullisen myyntipäätöksen tekemistä valtiovarainvaliokunnalle on annettava selvitys muun muassa työllisyyden suomalaisen viljan käytön ja niin edespäin osalta ja samalla on selvitettävä valtion mahdollisuus säilyä osaomistajana ja sitä kautta vaikuttaa myös altia oyn päätöksentekoon

paikallispoliisin voimavarojen heikentämistä yritetään puskuroida liikkuvan poliisin siirtämisellä sinne eli vaarannetaan raskaan liikenteen turvallisuuden selvittäminen ja myös harmaan talouden torjunta kuljetusalalla

kyseessä on kuitenkin hyvin tärkeä toiminta jossa ensihoito saadaan nopeas ti onnettomuuspaikalle sydänkohtauksiin ynnä muuhun nopeasti apua

nyt tässä pohjolan kaaressa on kytkentä joka on tärkeä murmansknarvik ja ouluvartius mutta on poistettu kokonaan viitostien ja savon ja itä suomen kehityksen kannalta hyvin keskeinen ten verkkolinjaus

keskustelu päättynyttä voi myös nousta ehdotus hyväksynee asian lähettää tarkistetaan että eduskunnan seuraavaan täysistuntoon ensi perjantaina kolmastoista päivä

sinisillä silmillä ei tätä asiaa saada haltuun ja tämän vaikutukset myöskin sisäiseen turvallisuuteen ja koko maahanmuuton hyväksyttävyyteen menevät jos kansalaiset eivät voi luottaa siihen ettei turvapaikkajärjestelmää käytetä väärin

näissä hallituksen esityksissä on monia muitakin puutteita kuin pieni espanjan unohdus

hallitus lisää halpatyömarkkinoilla ja työehtojen ynnä muun valvonnan heikentämisellä ihmiskauppaa lisää ulkomaisen laittoman työvoiman erityisiä ongelmia jonka valvontaa on myös heikennetty

tämä norjan toimintamallihan on nimenomaan tähdännyt siihen mihin myös ministeri hyssälä viittasi

on aika olennaista tämä järjestely riista alueiden alueellisten riistaneuvostojen koostumuksesta koska tällä on pikkuisen yhtymäkohtia nyt metsähallinnossa jossa mtk ja keskusta eivät kovin mielellään työntekijöiden edustajia näe ja kalastushallinnossa vapaa ajankalastajien edustusta ei kaivata

vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana sisäministeriön johdollahan valmisteltiin pelastushelikopteritoiminnan siirtämistä yhteiskunnan toiminnan osaksi ja olen hyvin iloinen siitä että muun muassa ministeri risikon toimesta tämä asia sitten lopulta eteni niin että sairaanhoitopiirien ensihoidon osaksi tämä järjestelmä tuli ja hallitusohjelmaan kuten ministeri huovinen sanoi tämä kirjattiin

ja toivon että äänestäjät ottavat myös tämän asian huomioon kun katsotaan minkälainen eduskunta näistä kalastusoikeuksista päättää seuraavien vaalien jälkeen

tältä osin aika lääkärille taudinmääritys ja sitten nimenomaan viruslääkkeiden saannin varmistaminen vaativat varmasti vielä hiontaa

arvoisa ministeri eikö nyt todella olisi eduskunnankin edellyttämän ulkopuolisen viileän asiantuntijuuden käytön aika ja todella hallituksessa myöskin aika arvioida miten tätä poliisihallitusta ja tarpeetonta byrokratiaa voidaan keventää ja lisätä operatiivista toimintakykyä ja välttää se mitä poliisin sisällä nyt tapahtuu

nyt on suomen talouden ja kansallisen edun näkökulmasta kyllä ehdottomasti varmistettava että tämän metsäteollisuuden toimintaedellytykset ovat kunnossa

nyt tämä hallitus teki kemiran lannoiteteollisuuden growhown myynnin pilkkahintaan norjalaiselle yaralle joka on kadmiumvapaa lannoittaja ja koko meidän kilpailun kannalta erittäin vakava asia

nyt pitäisi olla tehoa erityisesti koko suomalaisen hyvinvoinnin ja talouden ja aluekehityksen kannalta keskeisen metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen niin puun saatavuuden venäjän puutullineuvottelujen kuin energiaratkaisujen osalta on riskeerattu erittäin suuria arvoja ja myöskin tämän kriisin jälkeiseen nousuun

valtiovarainvaliokunta aloitti lisäbudjetin kuulemisen tänään ja kuten valtiovarainministeri totesi niin kyllä mustat pilvet näkyvät taivaanrannalla nyt selvästi

minusta pääsääntö pitää olla tästä lähtevä ja kuten edustaja sasi mainitsi pitkässä estetilanteessa on kyllä mieluummin tehtävä uudelleenvalinta kuin ruvettava järjestelemään pitkiä katkoksia

arvoisa puhemies

edustaja zyskowiczille voin sanoa että valtiontalouden ja vakauden ohella on kannettava huolta myös verenkierrosta tässä maassa ja myös lastemme syrjäytymisen torjunnasta

haluan vain sanoa sen että saksa ja ranska tulevat aina selviytymään tässä kriisissä mutta meidän on myös pidettävä huoli suomen toimintakyvystä talouden ja toimintakyvyn osalta juuri sen takia että meillä on epäsymmetriset syklit meidän vientirakenteemme takia

herra puhemies

ei ole tyylikästä tämän historiallisesti yhden taloudellisesti merkittävimmän ratkaisun käsittelylle että valtiovarainvaliokunnan läpi tätä on runtattu salamasotana

oli kyllä koko tämän lainsäädännön kannalta huono asia että hallituspuolueiden enemmistö esti muun muassa porotalouden edustuksen

tämä on erittäin tärkeää pitkien etäisyyksien maassa että meillä pystytään muun muassa saimaan alueella ja pohjoisessa varmistamaan tämä turvallisuuslisä

tässä se lähtökohta on

siinä mielessä on oltava vahva ote siinä että pidetään huolta kansallisesta kilpailukyvystä muun muassa omistajaohjauksella ja muutoinkin edunvalvonnalla vältetään tällaiset rikkidirektiivin kaltaiset omaan jalkaan ampumiset ja pidetään huoli myös omista tuotannon rakenteista muun muassa valtion omistajaohjauksessa

tämä liittyy totta kai harmaan talouden haittojen kitkemiseen kansainvälisellä yhteistyöllä tietojenvaihdon avoimuuden lisääntymiseen mutta tämä korostaa myös laajemmin rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja harmaan talouden torjuntaa

nimittäin kyllä teidän täytyy tulla nyt myös miettimään mitä teidän teot tulevat tälle kansakunnalle ja veronmaksajille maksamaan

niin hallituksen kuin oppositionkin on kyettävä nyt tässä vakavassa tilanteessa sosiaaliturvan uudistamisessa tunnustamaan suomen kansallinen häpeä leipäjonoista syrjäytymisestä ja köyhyydestä

tässä vähän unohdetaan se että ministeri on erityistyyppisessä tehtävässä poliittisen vastuun ja koko ministeriön johtamisen kannalta

julkisuus on erittäin tärkeätä tässä ennalta estävästi ja myöskin torjuntamielessä

toivon että hallitus tältä osin hyvin varovasti käsittelee asiaa jolla on ollut monta vaikeata vaihetta

tältä osin on syytä jatkaa keskustelua

toinen asia on sitten että monen alueen ja metsästäjien vakava viesti on tällä hetkellä että suurpetokannat eivät ole hallinnassa

ja kyllä tähän säätelemättömän valvomattoman kasinokapitalismin kriisiin jossa koko maailma järisee lähiaikoina entistä pahemmin liittyy myös se kuten saksassa ja ranskassa johto on joutunut myöntämään että veroparatiisit veronkierto ja tämä harmaan talouden kansainvälinen talousrikollisuus on pahentanut tätä kriisiä jossa pelurit ovat kotouttaneet voittonsa ja sadat miljoonat syyttömät maksavat erittäin rajusti nyt laskua

tässä suhteessa toivon että todella vakavasti käydään läpi myös niitä esityksiä joita sosialidemokraattien vastalauseessa on muun muassa työmarkkinatukeen ja työttömyysturvan lapsikorotusten parantamiseen

perusväylänpidon rahoitus on ostoarvoltaan heikentynyt ja nyt parhaillaan valtiovarainvaliokunnassa kehyksen käsittelyn yhteydessä on kyllä paneuduttava tähän ostovoiman kompensoimiseen

edellä tuli esille tietysti rahavallan tunkeutuminen kansanvallan pöytiin tavalla joka on herättänyt monella tavalla keskustelua ja myöskin talousrikollisuuden toimijoiden tulemista politiikan ydinpöytiin joihin kansa ei tiennyt heitä kyllä valita

sosialidemokraattien tiukasta vaatimuksesta johtuen järjestettiin eilen tärkeä kuuleminen jossa oli valtiovarainministeri suomen pankin pääjohtaja hetemäki ja korkman

tekesin ja finnveran ohella on kyllä tärkeä nyt varmistaa meillä myös yritysten rahoitus pankkien osalta

tämä on sillä tavalla vakava asia että jollei kansalaisten luottamusta heidän turvallisuutensa kannalta tärkeään suurpetoasiaan saada kuntoon niin myöskin viranomaisten toiminnan hyväksyttävyys heikkenee vakavalla tavalla muun muassa salametsästyksen ja rikollisten metsästysmuotojen osalta

nyt tarvitaan todella täsmäpanostuksia kasvuun ja työllisyyteen ja on hallitusohjelman mukaisesti myöskin tuettava näitä kasvuhakuisia työllistäviä kansainvälisiä yrityksiä ja myös meidän logistisesta liikenteellisestä kilpailukyvystä pidettävä huoli

eläkeiän nostoa vastustamalla tulee siis samalla kannattaneeksi suurempia leikkauksia ja rajumpia veronkorotuksia kun tulee laman laskunmaksun aika

nyt tässä yhteydessä myöskin on aika erikoista että mittojen ja massojen korottamisella lähdetään viemään näitä perusväylänpidon pieniäkin lisäysmahdollisuuksia metsäteollisuuden ja teollisuuden toimintaedellytystä nopeammin ja pikaisemmin palvelevista kohteista

puolet ensiharvennuksesta laiminlyödään

työttömien ja työttömien perheiden tukemisen pitää olla ilman eu komissionkin toivomuksia myös meidän yhteinen vakavampi huolenaiheemme

mutta valitettavasti sosialidemokraattien esitys saattaa tämä perusteiden ja myös eduskunnan budjettivallan osalta perustuslakivaliokunnan tarkempaan käsittelyyn ei edennyt ja talousvaliokuntaan lähettäminen oli enemmän farssi jota varmaan valiokunnan jäsenet voivat kohta tarkastella

rahaa ei tahdo saada edes perusteltuihin investointeihin

te ette missään vaiheessa tässä inhimillisesti ja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa ole olleet valmiita arvioimaan suurituloisten veronkevennyksiä uudelleen

ette kanna huolta siitä oikeudenmukaisuudesta myöskään mikä tähän liittyy

mutta missään nimessä meillä ei ole varaa kansallisen selviytymisen ja kansallisen edun optimoinnin näkökulmasta asettaa kyseenalaiseksi metsäteollisuuden jalostusarvoltaan keskeisten sahojen sellutehtaiden tai muiden ja tulevan metsäteollisuuden nousun mahdollisuuksia

nyt on syytä hallituksen selvittää kyllä tämä rahoitusmarkkinoiden tilanne ja pyrkiä löytämään ratkaisuja että kannattavat investoinnit kotimarkkinoilla pk puolella saadaan hoidettua

tämä julkisuuskysymys on myöskin nyt hallintarekisteröinnin avaamisen osalta suomen kansalaisille asia johon toivoisi teidän ja kokoomuksen nyt ottavan kantaa

te ette ole myöskään puuttuneet voimakkaasti harmaan talouden ja talousrikollisuuden laittoman työvoiman valvontaan miljardien eurojen veropohjamenetyksiä

tässä pitää myöskin viranomaisten ja lainsäätäjän varmistaa että kansalaiset voivat luottaa turvallisuutensa kannalta siihen että toimitaan suurpetokantojen hallinnassa oikealla tavalla

toinen asia on että suomen talouden selviytyminen talouden ja työllisyyden selviytyminen ja suomen koko tulevaisuuden perusta edellyttää että meillä on alueellinen ja kansallinen kilpailukyky infrastruktuurin osalta kunnossa

tältä osin tämä kuvaa myös sitä viime kaudella sdpn vaatimaa painotuksen muutosta että puututaan harmaan talouden ja pimeiden työmarkkinoiden kysymyksiin

suomen vaikeassa työllisyystilanteessa tulee stora enson kaltaiselle yritykselle asettaa teollisuus ja työllisyysvaatimuksia sen sijaan että yhteiskunta yksiselitteisesti ottaa vakavat seuraukset hoidettavaksi niin sanottuna rakennemuutospaikkakunnille myönnettävänä kriisirahoituksena

kyllä alueelliset teollisuus ja työllisyyspoliittiset näkökohdat pitää valtion merkittävänä omistajana pystyä arvioimaan ja pitämään huoli siitä ettei tehdä rakenteellisia ratkaisuja jotka vaikeuttavat suomen selviytymistä metsäteollisuudessa tai muussa perusteollisuudessa

tämä armahdushommahan tarkoittaa sitä että joka on syyllistynyt talousrikoksiin tai pimittänyt veroja saisi ennen rikostutkintaa nyt ilman muuta maksamalla itsensä täysin puhtaaksi

se on myös turvallisuuskysymys juuri sen takia että järjestäytynyt rikollisuus pyrkii myöskin osaksi laillista liiketoimintaa

eli nimenomaan sähkön hinnan kautta kuluttajat pannaan lisäksi vielä hallituksen muutenkin epäonnistuneen kelamaksun poiston laskuja maksamaan

tämä tästä valikoivasta tavasta toimia

minä uskon että eri tahot ovat hyvin avoimesti ja erityisesti ammatillinen työväenliike on hyvin avoimesti liikkeellä ja jokainen näkee ketkä niitten liittojen johdosta esimerkiksi ovat ottaneet kantaa ja antavat panoksensa tiettyihin valintoihin

arvoisa puhemies

tältä osin hallitusohjelmassa on myös kotimaisia toimia mainittu mutta korostaisin edelleen että kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan muun muassa edistämään suomessa toimivien ulkomaisten työnantajien velvollisuutta rekisteröityä suomeen ja pimeän ulkomaisen työmarkkinan paremmaksi valvomiseksi voimavarojen osalta ja myös kansainvälisen yhteistyön kautta

tämä loukkaa kyllä vakavalla tavalla eduskunnan budjettivaltaa sitä jonka itse olen kokenut tärkeäksi myös valtiovarainvaliokunnan eri rooleissa koko toimintani ajan

kansaneläkelaitoksen omistus joka on yksinään puolet ruotsin omistuksesta stora ensossa on laiminlyöty

mutta kuten sanottu ehkä meidät pitäisi päästää sinne suomalaiselle klubille niin että me voimme olla kenties valitsemassa suomen pääministeriä

me esitimme valtiovarainvaliokunnassa että tämän ristiriidan ja asian luonteen takia olisi kuultu koko valiokunnassa vielä toimitusjohtaja martti lehtistä

mutta suomalaisen klubin kabinetit ovat aika tiukasti lukossa ja en usko että toimittajien ohella ehkä sasia ja zyskowiczia lukuun ottamatta muut sinne juuri pääsevät

täytyy sanoa että tässä edustaja heikkilän puheenvuorossa näkyy juuri tämä selkeä vastakkainasettelu ja hänen kaloissaan on omistajan merkki suomussa

stora enson perustelemattomat paperikoneiden lakkautuspäätökset edellyttävät ulkopuolista asiantuntija arviota stora enson ja kansallisen metsäteollisuuden etujen eroavuudesta

tämä on asia jota on käsitelty kelan valtuutetuissa ja myöskin sosiaali ja terveysministeri risikon suuntaan kiirehditty toimenpiteitä

on selvää että kansallinen selviytyminen tässä taloustilanteessa tulee vaatimaan nyt valtion omistajuuden vahvempaa alue teollisuus ja työllisyyspoliittista otetta

tämä ei ole kyllä maaseudun elinvoiman eikä tämän mahtavan kalavarannon hyödyntämisen ja virkistyskalastuksen eikä myöskään vesialueen omistajien etu että asenteet ovat yllättävän voimakkaasti nyt menneet sellaisiksi

ahde johti jolla haluttiin varmistaa meidän kansalliset intressit laajentuneessa eussa jotta vältettäisiin nimenomaan muun muassa pelihaittojen hallitsematon kasvu kielteiset turvallisuusvaikutukset ynnä muuta

arvoisa puhemies